monet niistä tekevät tosiasiassa päinvastaista

kun tähän maahan kaivataan maltillisia palkkaratkaisuja hallitus hyökkää poikkeuksellisella tavalla työntekijäjärjestöjä vastaan ja tähtää ihan suoraan sopimuskulttuurin romuttamiseen suomessa

mitä pahaa pienipalkkaiset palkansaajat hoiva ja hoitotyötä tekevät puurtajat ovat tehneet suomen viennin sakkaamiselle tai yritysten kilpailukyvylle

kun pienet ja keskisuuret yritykset tuskailevat kysyntäongelmien kanssa ja maan talous sakkaa hallitus leikkaa kotimaisen kuluttajan ostovoimaa jolloin pienyritysten ahdinko entisestään pahenee

hälyttävää hallituksen esityksissä on myös se että muun muassa lomarahojen leikkausten vaikutuksista kotimaiseen kysyntään puuttuvat edes realistista suuntaa antavat luvut samoin kuin sukupuoliarviot

mutta ennen kuin siitäkin tehdään pakkolaki kannattaa järjestää koulutustilaisuuksia siitä mitä paikallisella sopimisella voidaan työpaikoilla yhteistyössä yleensä tehdä

näin alakohtaisena luottamusmiehenä entisessä työssä toimineena olen nimittäin törmännyt varsin usean kerran sellaiseen yrittäjään joka ei yksinkertaisesti tiedä mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan mitä paikallinen sopiminen pitää sisällään ja mitä sen kanssa voidaan käytännössä työyhteisössä työpaikoilla tehdä

jos kätilöä kaivataan niin sellainenkin meillä on omasta takaa heittää kehiin nimittäin monta yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeistä sopimusta kätilöinyt kansanedustaja lauri ihalainen

arvoisa puhemies

paitsi että me tarvitsemme joka seudulla joka on kokenut näitä erittäin vahvoja rakennemuutoksia sitä uudistusmielisyyttä ja me tarvitsemme sitä luottamusta jonka tässä edustaja äskettäin totesi me tarvitsemme myös niitä aitoja tekoja hallitukselta

minä toivon tietysti tältä hallitukselta vastaavanlaisia panostuksia tähän tilanteeseen

tällä hetkellä näyttää siltä että vastaavanlaisia panostuksia ei ole tulossa mutta lisätalousarviossa tietysti hallituksella on myös mahdollisuus antaa salon seudullekin muutakin kuin uudistusmielisyyttä ja luottamusta

arvoisa herra puhemies

hyvät kollegat

kansallispuiston

viime viikolla tämä hallituksen lakiesitys teijon kansallispuistosta oli todellakin ensimmäisessä käsittelyssä ja perjantaina äänestimme pykälämuutoksista jotka liittyivät metsästyksen laajempaan sallimiseen tulevassa kansallispuistossa kuin hallituksen esityksessä oli

hallituksen esitys voitti tuon äänestyksen

mutta minä itse koen että se mikä tässä on kaikista tärkeintä on se että tämä hanke on edennyt tähän päivään kun tänään ollaan tässä toisessa käsittelyssä

puiston kokonaisarvo meidän seudullemme on suuri

puiston eteen on tehty voimakkaasti töitä eri tahojen toimesta

alueen ihmiset kaupunki maakuntaliitto ja eri päättäjät ovat olleet tosi tarmokkaasti tämän asian kanssa tekemisissä

talousarvioesityksessään hallitus tähtää talouden kasvuedellytysten vahvistamiseen työllisyysasteen nostamiseen sekä yritystoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen

talousarvioesityksessä toteutetaan vahvasti myös kehysriihen mukaisia päätöksiä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointivaltion vahvistamiseksi

arvoisa herra puhemies

budjetti on aina kompromissien taidetta mutta olen kiitollinen muun muassa työn ja oikeudenmukaisuuden osuudesta kokonaisuutta tarkasteltaessa

yhteiskuntatakuu vaatii myös käytännön tekoja kunnissa ja toivonkin jotta jokainen kollega oppositiohallitus rintamia miettimättä työstää omissa kotikunnissaan joko erillisen työryhmän tai jo olemassa olevan nimissä tätä tärkeää tavoitetta eteenpäin

omalle kohdalleni se ei ole pieni

paitsi että kyseisen epäkohdan korjaaminen on ollut puolueemme tavoite tästä epäkohdasta on tullut myös varsin paljon kansalaispalautetta oman eduskuntatyöni aikana

arvoisa puhemies

se puuttuu niihin tapauksiin joissa henkilökuntaa on liian vähän ja sen myötä hoidon taso jää varsin heikoksi ja me kaikki tiedämme että näitä tilanteita on aivan liikaa tänä päivänä

vanhuspalvelulain voimaan tulemisen myötä hoivapalveluihin lisätään käsipareja mikä ei tietenkään automaattisesti korjaa tilannetta joka paikassa mutta joka on tärkeä yksittäinen konkreettinen teko laadukkaiden vanhuspalvelujen puolesta

toivon olevani väärässä mutta ajassa elävä hallitus joutuu varmasti palaamaan tähän kyseiseen momenttiin lisätalousarviossaan

arvoisa puhemies

kunnat ovat viime vuosina pitäneet peruskoulut hyvin tiukassa talouskurissa ja tämähän johtuu puhtaasti kuntien taloudellisesta tilanteesta ja tietysti myös poliittisista valinnoista

keskeinen kysymys peruskouluissa ovat luokkakoot ja niiden kasvu on tosiasia jonka pysäyttämiseen hallituksen ehdottama tuki on mielestäni riittämätön

erityisopetukseen tarvitaan myös resursseja

ongelmaa eivät ratkaise edes opettajan avuksi palkatut koulunkäyntiavustajat jotka kuitenkin ovat kyllä koulumaailmassa tällä hetkellä erittäin tärkeitä

vallitsevassa taloustilanteessa meidän tulee kannustaa kuntia laittamaan koulurakennuksiaan kuntoon ja tähän tarvitaan myös valtion taholta taloudellisia kannustimia reippaammin

taloudelliseen tilanteeseen liittyen mainitsisin vielä että ammatilliseen aikuiskoulutukseen panostaminen on erittäin tärkeää

näyttää siltä että oppisopimuskoulutuksen resursseja ollaan jopa hieman heikentämässä ja tämä on omasta mielestäni hyvin huolestuttava linjaus kun ajatellaan tulevia aikoja varsinkin työllisyyden kannalta

tämä nyt käsiteltävä turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko painottuu käsittelemään suomen turvallisuushaasteita mutta asioiden taloudelliset vaikutukset käsitellään vain pintapuolisesti jos laisinkaan

vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei puolustusmenoja voida erottaa millään tavalla muista valtion menoista

vaikeassa taloudellisessa tilanteessakin on huolehdittava kansainvälisistä velvoitteista ja solidaarisuudesta heikompiosaisia kohtaan

täällä keskustelussa on puhuttu myös useamman kerran tänään hallituksen yhdestä kärkihankkeesta elikkä biotalouden kasvavista mahdollisuuksista

mutta valiokuntakuulemisissa on kuitenkin tullut esille että nämä hallituksen satsaukset yksityisteihin ovat täysin riittämättömät niihin suunnitelmiin jotka liittyvät biotalouden mahdollisuuksiin hallituksen omissa tavoitteissa

jos jotta jos biotalous halutaan pitää yhtenä kärkihankkeena niin yksityisteiden panostukset ovat aika alimitoitettuja

edustaja jokinen nosti omassa puheenvuorossaan esille tämän liikenneturvallisuuden ja haluan osaltani olla tukemassa kaikkea sitä työtä jota me teemme liikenneturvallisuuden eteen niin jaostossa kuin valiokunnassakin myös ensi vuonna

aukioloaikojen selventämistä tuskin kukaan tässä salissa vastustaa mutta onko tämä totaalinen vapauttaminen ainut vaihtoehto tilanteessa jossa kuluttajan ostovoima ei kuitenkaan kasva

tästä herääkin kysymys kuka maksaa sunnuntaiaukiolosta koituvat kustannukset muut kuin kuluttajat omassa ostoskassissaan

on myös hyvä muistaa että osa työnantajista ja palkansaajista halusi tämäntyyppisen lain voimaantulon eivät missään nimessä kaikki niin kuin täällä ensimmäisessä käsittelyssä joissakin puheenvuoroissa väitettiin

lakimuutos mahdollistaa myös sen että kauppakeskuksissa ei ole pakko pitää erikoiskauppoja auki ja lakimuutos takaa niille yhden vapaapäivän

käytin tästä lakiesityksestä ensimmäisessä käsittelyssä vähän pidemmän puheenvuoron ja aivan lyhykäisyydessään tähän toiseen käsittelyyn tällaisia aatoksia

talouspolitiikan haasteet ovat varsin kovaa luokkaa

hallitus vastaa koviin haasteisiin suuren luokan rakenneuudistuksilla työtä ja kasvua lisäävällä budjetilla ja lisätalousarviolla sekä tietenkin tukemalla työmarkkinaratkaisun syntyä

rakenneuudistuksissa on yksinkertaisesti sanottuna kysymys siitä että elämme tilanteessa jossa palveluista joudutaan tinkimään koska niihin ei yksinkertaisesti ole varaa

on täysin kohtuutonta että samaan aikaan veronmaksajien rahaa menee tehottomaan hallintoon tai tuottamattomaan työhön eli epätarkoituksenmukaisiin rakenteisiin

rakenteellisten uudistusten läpivieminen on haasteellista miten haasteellista sitä kuvaa se että hallitus hallituksen jälkeen on lykännyt näitä päätöksiä vuosikymmeniä

vasta talouden romahdettua ja pakon edessä uudistukset tehdään ja nyt puhutaan ei enempää eikä vähempää kuin hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudesta

arvoisa herra puhemies

kotikaupungissani salossa nokian tehtaiden alasajon jälkeen huomattiin hyvin konkreettisesti että yritysjätin raunioilta löytyy paljon poikkeuksellisen osaavaa työvoimaa korkeaa tekniikkaa huikeita patentteja ja hyviä ideoita joiden pohjalle voidaan rakentaa uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja

hallituksen keskeinen panostus tulevaisuuteen on nuorten yhteiskuntatakuun muodossa eteenpäin viety toimintakokonaisuus joka pyrkii estämään ja toisaalta katkaisemaan alkuunsa työttömyyden ja syrjäytymiskehityksen

arvoisa herra puhemies

suomen hallituksen rooli oasis kaupan menettämisessä ranskaan ei millään tunnusluvuilla liity stx yhtiön nykyiseen kustannuskriisiin ja rauman telakan tilanteeseen

uskallan väittää että hallitus tekee varmasti kaiken voitavansa jatkossakin kotimaisen telakkateollisuuden eteen ja tämän vuoksi toivoisi jotta tästä salista lähtisi oppositiopolitiikan sijaan toivoa tekoja muutosturvaa ja halua olla aidosti tukemassa aluetta ja alueen ihmisiä näiden irtisanomisten aikoina

arvoisa herra puhemies